kun tämä epäkohta nyt on havaittu niin tässä on lähdetty siitä että näillä pienimmillä liikkeillä on oikeus valita yksi vapaapäivä ja muuttaakin vuodenajan tai muun olosuhteen johdosta sitä vapaapäivää siitä ei tarvitse neuvotella ja sopimus tulee viiden kuukauden viiveellä taannehtivasti voimaan

tuotekehitysvaiheessa alihankintojen käyttömahdollisuus joka nyt jää tukematta heikentää kyllä lopputulosta

eri maissa joissa kauppakeskukset ovat vakiintuneita tämä erikoisliikkeen oikeus on jo kirjoitettu kyseisen maan erilaisiin sopimuksiin tai lakeihin

silloin kun tämä asia ilmeni korkeimman hallinto oikeuden päätöksenä niin olin näkevinäni myös valtiovarainministeri kataisen hölmistyneen katseen jossa hän ei varmaan arvannut että asia johtui osakeyhtiölain muutoksesta

tästä tulee vähän sellaisia tuotteita että osta meiltä korjauta itse kun ei oikein tahdo rahkeet riittää kaikkien osa alueiden hallintaan

voidaan sanoa että aikoinaan torpparijärjestelmä oli aikakautensa vastaava ilmiö mikä tässä kauppakeskuksen yhteydessä on ollut viime aikoina

arvoisa herra puhemies

tässä hallituksen esityksen perusteluissa kuitenkaan ei käsitellä sitä asiaa että riski sisältyy myös pääomatuloon aivan eri lailla kuin työtuloon jolloin tämä hyvin yleisesti esitetty vaade että pääomatulojen verokanta olisi samanlainen ja mielellään progressiivisempi kuin nyt nythän se on progressiivinen jo johtaisi kyllä erilaiseen käyttäytymiseen pääoman osalta kuin olisi toivottavaa kansantalouden näkökulmasta

kaupan suurimmat toimijat haluaisivat että erikoisliikkeiden houkutusarvo olisi kaiken aikaa myös heidän käytössään eli sinne tultaisiin katsomaan ei välttämättä ostamaan mutta yksittäisen kaupanpitäjän kannalta tilanne on muodostunut kohtuuttomaksi

arvoisa rouva puhemies

niin kuin edustaja vartia tässä sanoi silti täytyy rakentaa se varakapasiteetti jos ei tuule jotta ne sähköbussit ja sähköautot saadaan ladattua sen jälkeen kun se litium akku on tyhjentynyt minkä johdosta jokaista tuulivoimalalla tuotettua energiayksikköä kohti on tehtävä sama määrä muuta kapasiteettia joka on riippumaton tuulesta

yleisesti ottaen ollaan kaiketi sitä mieltä että laaja veropohja ja matala verokanta on parempi yhteiskunnan kasvun ja kehittymisen kannalta

vuokrasopimuksen päättyminen yksittäisen yrittäjän kannalta tarkoittaa myös usein asiakaskunnan menetystä ja varsinaisen liikearvon menettäminen on silloin todellisuudessa kohdannut häntä

minulle ei ole koskaan oikein selvinnyt minkä takia maatilan verotus ei ota huomioon tätä kiinteistöveronäkökulmaa miksi joku elinkeino on vapautettu

nyt tähän asiaan varmaan palataan hetemäen komiteassa mutta on erinomainen asia että nyt tämä palkkatulon muokkaaminen laillisesti osinkotuloksi tällä lakiehdotuksella saa lopun

sen sijaan se joka jatkaa samalla alalla olevalla liikepaikalla entisellä liikepaikalla samojen tavaroiden myyntiä saa usein tässä merkittävän edun

minun mielestäni tämä täällä oleva ehdotus on hyvin harkittu ja tasapuolinen ja ottaa huomioon kohtuudella kaikki osallistujat tässä tapauksessa nimenomaan pienyrittäjien asemaa parantaen

mutta joku varmaan täällä sen minulle kertoo miksi tämä on aivan mahdoton ajatus että tämä maatilakin olisi kiinteistöverotuksen piirissä

ei kannata tuulella tehdä sähköä tuulella kannattaa tehdä lämpöä joka voidaan ottaa pääsääntöisesti talteen eikä kannata pyrkiäkään niin korkeaan tuulivoiman osuuteen kuin mihin on alun perin ratkettu

tuuli on kaikista heikoin tässä kilpailutilanteessa jos pitää tehdä sähköä

julkisen sektorin tuottavuuden vertaamisesta toki voidaan käydä laajaa keskustelua mutta lopputulos tuskin siitä olennaisesti muuttuu

arvoisa herra puhemies

tämä kyseinen tapaushan sai suurta huomiota

yleisperiaate on se että epäselvissä tapauksissa verovelvollisen etua pitää kunnioittaa mutta onko tässä sitten kuitenkin otettu huomioon se että lain sanamuoto on epäselvä

arvoisa herra puhemies

täällä on monesta suusta esitetty hyvin perusteltu huolenaihe suomen elinkeinoelämän kilpailukyvystä ja sen seurauksena viennin alhaisesta tasosta tällä hetkellä ja pahimmillaan ehkä trendi vielä voimistuu väärään suuntaan

ilmeisesti joku taitava verosuunnittelija on löytänyt tällaisen mahdollisuuden ja kokeillut kepillä jäätä meneekö läpi

kun selvitettiin myös asukkaiden tyytyväisyyttä ei ollut enää selkeätä riippuvuutta tai jos sitä oli niin tuottavuudeltaan parhaimmat kunnat olivat myös asukkaittensa kannalta parhaiten toimivia

täällä tehty muutosehdotus tekee tämän porsaanreiän joka on kyllä aika merkittävä tällaisessa monessa maassa toimivassa konsernissa poistamisen mahdolliseksi

sen mahdollisuuden poistaminen on päättynyt

erilaisten palveluiden odotusajat ja päätösten toimeensaattaminen oli näissä tehokkaissa kunnissa parempaa ja sitä kautta myös asiakastyytyväisyys

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään sille että valtiovarainvalion

siis se yleinen väite joka täällä tänään on kuultu että tuottavuus ja palveluiden suoritus olisivat lineaarisessa suhteessa ei suinkaan pidä paikkaansa

meillä kuitenkin on varallisuutta

mutta kun joukossa ainakin toivon on paljon kunnallishallinnon vastuuhenkilöitä ja kun tämän viikon alkupuolella oli kunnallispäivät niin tämä tutkimus on kokonaisuudessaan kunnallishallinnon kehittämissäätiön sivuilla luettavissa ja kun kunkin kunnan kohdalla vielä tämä kymmenen vuoden periodi on jaksotettu kolmeen osaan siihen kyllä kunnallisihmisen kannattaa paneutua

siihen liittyvät kuitenkin väärällä tavalla vakavaraisuuslaskelmat joissa listaamattomien yhtiöiden rahoittamista ei oikeastaan arvosteta lainkaan

en kuluessa yli kävellään näihin puheenvuoroihin täällä viitattiin nuorten työttömyyden voimakkaaseen kasvuun

ne eivät johdu kunnallishenkilöiden taitavuudesta vaan kunnan pienestä koosta ja siitä että valtio hoitaa osan liikennetehtävistä muun muassa vrn kautta ilman kunnan kustannusosuutta

olisiko eräs syy siinä että aika suuri osa niistä toimialoista jotka tyypillisesti palkkaavat ensimmäiseen työsuhteeseen nuoria kärsii lomautus ja irtisanomismenettelystä josta seuraa se että uutta työvoimaa sinä aikana ei voida palkata

asian tekee mielenkiintoiseksi oikeastaan se että jorma ollila suomen arvostetuin liikkeenjohtaja viittaa erääseen amerikkalaiseen laajaan selvitykseen joka tietyllä tavalla on aineistoltaan samankaltainen kuin tämä dea tutkimuksen nimellä kulkeva suomalainen selvitys

täällä on monessa puheenvuorossa viitattu siihen että yhteisöverouudistus jossa yhtiöön jäävä voitto osuus kasvaa sen takia että yhtiö maksaa vähemmän veroa olisi merkittävä ja valitettavasti kilpailijamaassa kaikki jää yhtiöön jos ei sieltä nosteta osinkoa

on totta mitä edustaja pekkarinen täällä totesi että tekesistä saa mutta silloin yrittäjä joutuu kahden luukun periaatteeseen joka aina vaikeuttaa yrittäjän arkielämää

viitisen vuotta sitten maailman arvostetuin liikkeenjohdon kirja sittemmin suomeksikin käännetty hyvästä paras mainitaan jorma ollilan pienoiselämänkerrassa hänen oman johtotaitonsa aapisena

toinen mielenkiintoinen asia on se että valtion tilinpäätöksessä puistot ovat pienemmät ja teki myös investoinnit ovat pienemmät kuin poistot

osingonsaajan kohdalta yhteisöverouudistus paremminkin tukee sitä että pääomat jotka ovat likvidejä eivät jää yritystoimintaan suuren riskin ja pienen nettovoiton johdosta

joku viitisentoista vuotta sitten luin suomen kuvalehdestä täällä istuvan edustaja soininvaaran mielenkiintoisen artikkelin joka koskettaa tavallaan tätä suojaosuutta työttömän ihmisen osalta

näyttää siltä että keskeinen menestystekijä on että riittävällä joukolla on yhteinen tavoite ja siihen liittyvä oikea arvopohja

lähtökohtaisesti henkilön työmarkkinakelpoisuuden mukainen palkka maksetaan mutta yhteiskunta aina silloin maksaa loppuosan siihen sosiaaliseen tasoon joka yhteiskunnassa on hyväksytty

tätä pääomaa pitäisi paremminkin saada suomeen sitä kautta enemmän investointeja ja sitä kautta parempaa työllisyyttä

yleinen käsitys että one man show tai one woman show olisi ainut konsepti jolla menestytään on tuon tutkimuksen mukaan virheellinen

esimerkiksi terveydenhuollon alalla yrityskaupat on tehty pääosin tällä periaatteella ja monia muitakin tästä maasta on lähtenyt juuri sen takia että täällä voidaan itse asiassa nousta tilanteeseen kartelli tai monopoli de facto varsin pienellä pääomalla ja vielä monessa tapauksessa siten että valtio on panostanut näihin yrityksiin edellä mainitun tekesin kautta aika paljon riskirahaa joka nyt siirtyy tuotannollisessa vaiheessa ulkomaille ja niiden taloutta ensisijaisesti tukemaan

arvoisa herra puhemies

korkeapaine voi syntyä myös silloin kun on kova pakkanen ja usein nimenomaan silloin onkin korkeapaine silloin ei tuule

venäjä on suomen suurin kauppapoliittinen mahdollisuus jos sitä vertaa yhdysvaltojen markkinoihin tai euroopan unionin markkinoihin pk sektorin kannalta

se pitää paikkansa mitä edustaja pekkarinen sanoi että isossa maassa kuten saksassa jossa on monenlaista maisemaa ja ilmavirtausta eri lailla kuin suomessa jossa läntinen ilmavirtaus lounainen on vallitseva pääsääntöisesti eri maanosissa syntyy erilaisia tilanteita ja sitä kautta voidaan tasapainottaa tätä energiantuotantoa mutta ei suomessa

venäjällä logistiikan hoitaminen on yksinkertaista

suomesta löytyy tällä hetkellä suuri määrä sellaisia henkilöitä jotka ovat tänne kotiutuneet ja puhuvat äidinkielenään venäjää ja ennen kaikkea tuntevat venäjän olosuhteet

arvoisa herra puhemies

mutta eräs ongelmakohta on mielestäni myös yhden julkisen sektorin kirkon rooli

olisiko tässäkin syytä vähän pohtia kunnissa voitaisiinko sittenkin jotain tehdä oman kunnan parantamiseksi eikä vain vaatia lisää verovaroja yhteisestä kassasta

kyllä suomessa vallitsee joko matalapaine tai korkeapaine ja joskus sitten tullaan siihen tilanteeseen että sitä energiaa ei ole

se ottaa tästä yhteisöveromäärästä oman osuutensa sillä on verotusoikeus ja kirkko ei näytä kovin myönteisesti suhtautuvan myöskään siihen että työtuntien määrää suomessa lisättäisiin siirtäen nuo arkipyhät viikonloppujen yhteyteen

mutta valtiovallan intressissä olisi tukea monia yksinkertaisia asioita ei välttämättä sitä että venäjän kieltä opetettaisiin pakollisena tai vapaaehtoisena kielenä

tilapäisapuna toki yhteisöveron osuuden kasvattaminen on tervetullut lisä mutta pidemmän päälle saattaa olla huono ratkaisu

tuntuu siltä että vaikka allekirjoittanutkin on ollut keräämässä kirkon puolesta yhteisvastuukeräystä marketin tuulikaapissa niin kirkon omalta osalta toimenpiteet ovat toistaiseksi varsin vähäiset

sen sijaan voisin sanoa omalta kohdaltani että sen jälkeen kun opettelin venäjän kirjaimet ja opin lukemaan kadunnimiä opin myös vähitellen lukemaan sanomalehteä

kannattaa pyrkiä siihen lämmöntuotantoon ja se toisi ensimmäisen kerran myös kaukolämpöasiakkaille asiallisen vaihtoehdon päästä kaukolämmön hinnoittelusta eroon

kyllä ja itse asiassa yhteisöverohan on kunnan tuloslaskelmassa ainoa verokohta johon ei sinänsä suoranaisesti sisälly subjektiivisia oikeuksia

suomen kilpailukyky syntyy tuottavuudesta tehtyjen työtuntien määrästä ja kun ensi vuoden arvio on alle prosentin verran bktn kasvusta kahden työpäivän lisäys toisi jo merkittävän todennäköisesti sitä suuremman kasvun ja sitä jos mitä suomen talous tällä hetkellä kaipaa

se on yleiskatteellista mutta kunnan kannalta on tavoitteellista sen kasvattaminen koska se välillisesti lisää myös työpaikkaomavaraisuutta kiinteistöveroa ja montaa muutakin

samoin sitten näiden eri elinkeinoelämän järjestöjen motivaatiota pitäisi tukea että ne antaisivat pienille yrityksille mahdollisuuksia kehittää venäjänkauppaa

jos tältä alueelta poistuu kokonaan kuntien välinen kilpailu siirrytään joko monopoliin tai kartelliin silloin kun on muiden sidosryhmien käsittelystä kyse

ja sen johdosta itse asiassa olisi olennaista että myös kaukolämpöverkko olisi samalla lailla rakennettu että sinne saisivat kaikki tuottaa ja se jakaisi kaikkien tuottamaa energiaa kuten sähköverkko tällä hetkellä

näin suuren valtakunnan merkittävimmän keskuspaikan siirtäminen kilpailun ulkopuolelle on minun mielestäni koko kansantalouden ja suomen kehityksen kannalta uhkarohkea liike

venäjä on ylivoimaisesti helpoin markkina alue jolla suomella suhteessa ottaen on eniten saavutettavaa ja suurin osa suomalaisista tuotteista on myös venäjällä kilpailukykyisiä

kasvun myötä valtaosa muista sosiaalisista ja terveydenhuollon alikatteista saataisiin parannettua työllisyyden parantaessa palkkasummaa ja vähentäessä yhteiskunnan sosiaalikustannuksia

aika monen yhtiön toimitusjohtajana ja omistajana viime kädessä olen ollut päättämässä niistä periaatteista millä yhtiö ylläpitää henkilöstöpolitiikkaa palkitsee ihmisiä rekrytoi ja joissain tapauksissa päästää heidät vaativampiin tehtäviinkin

arvonlisävero on minun mielestäni siinä mielessä fiksu vero että sitä voi harkitusti olla myös maksamatta vähentämällä kulutusta tai ohjaamalla se halvempiin ja itseään ehkä usein vielä paremmin tyydyttäviin tuotteisiin

kun tänne tulin niin täytyy myöntää että missään en ole saanut yhtä hyvää tukea palvelua kuin täällä en edes viiden tai kuuden tähden hotellissakaan

se on siirretty lainanottajille asuntolainoina tai yrityslainoina tai joissain tapauksissa varmasti mennyt ulkomaillekin mutta sukanvarressa oleva tietysti on pois kansantalouden käyttövoimasta

siinä mielessä se ei vähennä työntekoa

täällä osataan lukea jo etätyönä mitä edustaja tarvitsee ja tämä palvelu on kyllä poikkeuksellisen laajaa ja kattavaa

se että se on erittäin alhaisella talletuskorolla tällä hetkellä sijoitettu pankkeihin tarkoittaa sitä että suomalainen teollisuus yrityselämä ja kotitaloudet ovat jossain määrin oikeutettuja saamaan kohtuuhintaista lainaa

siinä katsannossa kovin omituista on se että se lähin tuki joka tässä käytännön työssä on saatavilla on oma avustaja

eli kyllä kaikki käyttävät myös yhteisiä palveluja

he ehkä ovat olleet kapeampialaisia tai sitten ei yhtä montaa valiokuntaa ole ollut vahdittavana tai seurattavana tai muita asioita päälle kaatumassa

joskus joku kokeneempi on sanonut minulle että yhtiön työehtosopimukset pitää voida panna kaikkien nähtäville jos sellainen tilanne tulee eikä siinä tilanteessa saa sitten hävetä

mutta tämä verokeskustelu osoittaa että tämä on vähin pikku erin kehittynyt rakennelma jonka kokonaisuudistus olisi ehkä tarpeen sen takia että kokonaisveroaste alkaa olla niin korkeaksi jarruttaa

en tiedä oliko stoke grimes on paikalla kun ihmiset puhuvat todettiin ampua myös totesi pirstaleinen puhuri jälkeen rytkösen puhumaan otsikon mukaisista asioista

kaiken pitäisi siinä mielessä olla oikeudenmukaisesti ratkaistu tasapuolisesti suhteessa siihen mitä itse kukin samassa asemassa oleva saa samoilla edellytyksillä

hanke onnistui aika hyvin kunnes tämä maanalainen säiliö alkoi vuotaa ja hankkeesta lähdettiin irti

suomen postilaitos toimii erittäin laadukkaasti verrattuna monen muun maan laitokseen

mutta tämänhetkinen tukijärjestelmä tukee sitä teknologiaa jossa lähtökohtana on tämän syöttötariffin hyväksikäyttö ja silloin rakennetaan sen tukirahan välityksellä näitä isoja roottoreita

yksi tällainen tavallisesti vakiintunut käytäntö on se että työn vaativuus arvioidaan jotta organisaation sisällä kaikki saavat suhteessa tehtävänsä vaativuuteen ja suoriutumiseensa oikeudenmukaista palkkaa

valtioneuvoston selonteon nimi tuottava ja uudistuva suomi on erinomainen eteenpäin katsova ymmärtää tuottavuuden merkityksen jo otsakkeesta

sen johdosta minun mielestäni ministeriö tekisi aivan oivallisen ratkaisun jos se palauttaisi tämmöisen kehitysrahan jotta tämmöinen riittävän pienimuotoinen kotitalouksiin tai maatalouksiin sopiva tuulella toimiva lämpöä tuottava vettä lämmittävä järjestelmä saataisiin markkinoille

sen jälkeen sitten tietysti väärin tai oikein alennettua palkkaa ei voida käytännössä antaa mutta virheet ylöspäin on helpompi korjata

silloin kun siirryttiin sähköisiin menetelmiin niin itse asiassa valtaosa tästä tarpeesta katosi ja se korvattiin paljon nopeammalla ja paremmalla tuotteella

jos tässä talossa kuten olen ymmärtänyt esimerkiksi tietyt työtehtävät jotka minun arvioni mukaan ovat vähemmän vaativia kuin avustajien ovat paremmin palkattuja niin tällainen jännite syntyy

luulen että ensiluokan kirjeistä enää muutama prosentti on sellaista joka siitä alkuperäisestä määrästä on jäljellä ja sekin on pikkuhiljaa siirtymässä sähköiseksi

valitettavasti kuitenkin postilakia täällä käsiteltäessä posti kun on niitä harvoja laitoksia johonka eduskunta suoraan voi vaikuttaa olisi ollut mahdollista päästä eroon niin sanotusta ensimmäisen luokan kirjeestä ja siirtyä kahden yön kirjeeseen ja tämä ensimmäisen yön kirje kompensoida digitaalitekniikalla

kyllä siinä väinö linnan tuntemattoman sotilaan koskelan käytöksessä on jotain sellaista joka on suomalaisen johtamiskulttuurin kannalta ihan keskeistä

laskut ovat usein sähköisiä ja ne maksetaan kotitalouksissa yhä useammin tietokoneella jolloin postitoimipaikassa asiointikin on vähentynyt

olisi ollut toivottavaa että tämä selonteko olisi tullut riittävän ajoissa mielellään ennen postilain käsittelyä jolloin kansanedustajille olisi ehkä syntynyt tämä ajatuskuvio

on enemmän valiokuntia tai muita tehtäviä